muiden vuodenaikojen osalta tilanne on jo melkoisen hyvä pohjoisessa

siksi tulenkin äänestämään uuden hotellin rakentamisen puolesta sillä niin kuin sanottu lähden ehdottomasti siitä että pallas tarvitsee arvoisensa hotellin ja sen yhteyteen opastuskeskuksen ja myös muuta palvelua siten kuin tuo lapin ehkä todellakin hienoin tai ainakin yksi hienoimmista paikoista ansaitsee

viime vuosisadan alkupuolella tilanne olikin se että pohjoisen jokiin nousi niin paljon lohta että kerrotaan piikojen ja renkien jopa vaatineen sen käytön vähentämistä talojen ruokatarjonnassa

onhan laskettu että kalaturistien joella kalastama lohi tuottaa alueelle jopa kymmeniä kertoja isomman rahatulon kuin elintarvikkeeksi merellä kalastettu lohi

vastalauseita tornionjokivarren väessä herättää jo se että uusi sopimus vie vallan paikalliselta suomalais ruotsalaiselta rajakomissiolta ja siirtää sen muualle virastoihin ja oikeuskäytäntöihin

paikallinen nykyinen päättäjä muuttuu lausunnonantajaksi mikä on tietysti hirmuinen menetys kun ajatellaan alueellisen päätännän tarvetta kaikissa asioissa ja erityisesti kun puhutaan kalastuksen kehittämisestä

siinähän se on aivan olennainen asia

kummallista ettei tällainen vallankaappaus tässä kysymyksessä herätä minkäänlaista kritiikkiä alueellisen päätännän puolesta kauniita puheita viljelevässä keskustassa

arvoisa puhemies

vasemmistoryhmän välillä ei kyllä eduskunnassa yleensä ole sisäistä debattia käyty mutta uudet edustajat ja uusi aika näin se näyttää olevan

tämä toteaa myös maa ja metsätalousvaliokunta mietinnössään jossa sanotaan että ehdotettu rajajokisopimus todennäköisesti lisää lohen kalastusta sekä jokialueella että tornionjoen edustan merialueella

joo ei silloinkaan käyty kun oli kovempiakin kiistoja siitä lähdetäänkö kannattamaan niin kuin ed

siikaa pyydettiin lohta sattui tulemaan kuuluu olevan aika yleinen väite kun tavataan sellainen joka ei saanut sitä lohta pyytää

koko minun ajatteluni lähtee siitä että pallas on niin hieno paikka että siellä pitää olla sen arvoinen hotellikin

tämä perustavoite sivuutetaan näköjään kerta toisensa jälkeen ja aina vaan pysytään siinä lähtötilanteessa eli toiveita on mutta ne eivät toteudu

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tuleekin toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä ja suomen ja ruotsin lisäneuvottelujen aloittamista paremman sopimuksen aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

mutta keskustan lisäksi oli myöskin vasemmistolaisia kansanedustajia jotka pitivät emuun liittymistä virheenä ja myös oli vihreätäkin väriä painamassa eitä

eikö se näin ollut ed

näin muistan

kun kuuluin noihin emuun liittymistä vastustaneisiin niin haluan sen verran muistella menneitä että tuon esille omia perusteluitani joita silloin jo esitin

ja etenkin kun silloin jo tiedettiin että ruotsi oli jäämässä pois tästä euroalueesta huoli oli vielä suurempi

kyllä jo silloin oli nähtävissä että jos tulee yhteinen raha ja valuuttapolitiikka niin se ei kyllä semmoisenaan tule toimimaan

näinhän me toimme sen silloin jo esille hyvinkin laajasti koska se on sitten liian vähän eli nähtävissä oli jo silloin että sitten tullaan tilanteeseen jossa aletaan puhua siitä että täytyy siirtyä myös yhteiseen talouspolitiikkaan

tämän tien päässä on jos tällä tiellä jatketaan väistämättä tiivistyvä eu ja federaatio siellä sitten näköpiirissä ja olen ihan varma että kansat eivät siihen ole valmiita eivät tule siihen suostumaan

eli tämä oli semmoinen iso kehikko mistä tämä kritiikki nousi

mihin se pyrkii

kyllä se minusta on hyvin selvästi semmoinen sisämarkkinahanke jossa luodaan hyvin iso markkina alue jossa isojen yritysten on helppo toimia jossa pääomat liikkuvat yli rajojen vapaasti työvoima liikkuu yli rajojen vapaasti ja niin edelleen

ei ole kuulemma mitään keinoa

mutta voidaan kuitenkin leikata minimipalkka joka oli jo surkean pieni siihenkin saakka ja muitakin sosiaalietuuksia irlannissa jotka ovat varsin pieniä esimerkiksi meidän tasoihimme verrattuna

se tuottaa tämmöistä kovempaa markkinamenoa jossa tuloerot kasvavat ja sillä lailla se sosiaalisuus on unohduksissa

ihan lyhyesti vaan totean että ainakin se pitää saada aikaan sitten että myös näistä minimiveroista päätetään eussa määräenemmistöllä

arvoisa puhemies

nyt suomella olisi tarve siirtyä uudelle uusiutuvan energian vahvan lisäämisen tielle

valitettavasti nyt ei ole löytynyt sellaista johtajuutta eikä rohkeutta jolla tuolle tielle suuntauduttaisiin

senhän tsernobyl meille niin monille silloin aikoinaan osoitti ja myöhemmin on tullut tietoon tietysti myös se että näitä läheltä piti tilanteita on ollut paljon muuallakin

ydinvoimaan liittyy myöskin radioaktiivinen jäte joka on riesana jopa satojatuhansia vuosia

tämä osoittaa että kyllä suomen poliittinen johto tuntee varsin huonosti sen pienituloisen suomalaisen elämää

metsähakkeen käytön lisääminen läpimurtomaisesti lisäisi myös metsänomistajien tuloja ja samalla metsien tila kohenisi

päättäväinen uusiutuvan energian tielle lähteminen loisi edellytykset myös sille että suomesta voitaisiin saada aikaiseksi uusiutuvan energian teknologian suuri osaaja ja aikanaan myös iso vientimaa

ministeri pekkarinen on puhunut täällä eduskunnassa lähes saarnaajan kiihkolla siitä miten onnellistavaa ydinvoima suomelle on

kaiken lisäksi on vielä myös niin että kyllä nämä lämmitykseen ja kulkemiseen kohdennetut verot kipeimmin osuvat pohjoiseen missä talvi ensinnäkin on pitkä ja kylmä lämmityskulut ovat suuret ja myös etäisyydet ovat isot

kun energiamarkkinat täytetään ydinvoimalla miten siihen sitten voisi rinnalle kasvaa valtaisa uusiutuvan energian tuotanto

kun esimerkiksi dieselpolttoaine aikanaan kallistuu niin kyllä se näkyy kulkemisen kustannusten nousuna pohjoisessa vielä enemmän kuin siellä missä on vaihtoehtoisia kulkuvälineitä julkisella puolella ja kuljetuksissa se näkyy sitten tosi rajusti

ei mitenkään

eli kyllä kaikki perusteet on pienituloisten ja myös pohjoisen kannalta että tätä esitystä vahvasti arvostellaan

arvovaltaisten pohjoisten lehtien mukaan hän on sanonut että metsä botnian kemin biodieseltehdasta uhkaa se että sinne on tulossa työvoimapula

mutta miten se pienellä eläkkeellä kitkuttava eläkeläismummo ja hänen puolisonsa joka myöskin on eläkkeellä voisivat sen remontin tehdä

eli kyllä se on hankalaa kun pienituloisen kannalta katsoo näitä asioita mutta se näkökulma suomessa on heikko kaikessa päätännässä nykyään

työmarkkinatuki on todella pieni ja kyllä paheksun suorastaan sitä että ei ole edes sitä pientä korjausta tehty johon myöskin sata komitea oli valmis eli tätä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista

tästä ongelmasta on näyttönä rovaniemen kaupungin iso metsähakkeen käyttöä lisäävä bioenergialaitoshanke

onhan se aivan ennenkuulumatonta että jotkut työttömät joutuvat kokonaan tulottomiksi kun toinen aviopuolisoista tienaa ei kovinkaan isoa palkkaa

se ei ole saamassa ensinnäkään investointitukea valtiolta kuin vain muutaman vaivaisen miljoonan mutta iso kysymys on että kumppaneita ei nyt näytä löytyvän rovaniemen hankkeelle

esimerkiksi kunnallinen sähkölaitos rovakaira joka osittain toimii päällekkäin rovaniemellä mutta myös kittilässä ja sodankylässä ei lähde tähän hankkeeseen mukaan koska se on mukana fennovoiman ydinvoimahankkeessa ja satsaa sinne

luulisi todella että naisväki tässä salissa nostaisi tästä erityisen ison vastarintaliikkeen koska naisiin se pääasiassa osuu tämä tarveharkinta joka vie kokonaan tulottomaksi tietyissä tapauksissa

nyt kun satsataan ydinvoimaan pelimerkkejä ei sitten löydykään uusiutuvaan energiaan ja näin tämä historiallinen tilaisuus lähteä uudelle tielle niin pelkään menetetään

energiaveroesityksessä minua vaivaa lapin edustajana myös rauta ja terästeollisuudelle esitetty jätevero

siellä tehdään kovasti töitä

viime viikolla avattiin jätettä jalostava tehdas mutta sitä vaan tulee sitä jätettä vieläkin

jos meinataan että se homma toimii ja pyörii ja menestyy niin ei ihan kohtuuttomilla veroilla pidä sitten sitä työllistämistä estää

eli minä kyllä edellytän ja odotan että eduskunta viimeistään paneutuu tähän jäteveroasiaan niin että siinä on se kohtuullisuus ja järkevyys mukana eikä vaan ole niin että summanmutikassa huitaistaan hirmuisia veroja jotka sitten johtavat ihan toisenlaisiin tuloksiin esimerkiksi työpaikkojen lisäämisen estymiseen

sitä varmasti tarvitaan mutta miten tämä tulee heijastumaan petopolitiikkaan yleensä koska siinä on tietenkin se läheisyysperiaate aika tärkeä

sanotaan nyt karhut sudet ja ilvekset niiden määrät eri alueilla ovat hyvin erilaisia meillä pohjoisessa on tässä suhteessa suurta huolta

tuleeko tähän tätä kautta muutosta

tässä on jännitettä eun ja kentän välillä niin kuin te sanoitte mutta saadaanko tässä sellaista otetta että paikallinen näkökulma korostuisi tarpeeksi

pääsemmekö me tässä petopolitiikassa nyt sellaiseen tilanteeseen että se päätäntä tapahtuu läheltä tai ainakin voidaan tosissaan vaikuttaa sieltä läheltä siihen päätäntään

arvoisa puhemies

amerikkalaisperäinen uusliberaali talousmalli pyrki vähentämään markkinavoimien sääntelyä ja poistamaan niiden valvontaa

reaganin päivistä lähtien väite kuului että markkinat tietävät paremmin niiden toimintaan ei saa puuttua

usassa päädyttiin lopulta suorastaan holtittomaan velan jakamiseen vastikkeina olevien kiinteistöjen todelliset arvot hurjasti ylittäen

kuten aina ennenkin kärsijöiksi ja myös maksajiksi joutuvat tavalliset ihmiset sekä myös pienyrittäjät joilla ei ole joustovarana suuryhtiöiden käyttämiä lomautuksia

suuria firmoja ja pankkeja auttavat tunnetulla tavalla myös valtiot joiden velat sitten maksatetaan nekin aikanaan veronmaksajilla

suuren luokan kysymys on se otetaanko tästä saadusta villin lännen kapitalismin kokeilusta oppia

nyt nähdään sitten se löytyykö valmiutta vahvistaa julkista sektoria joka on kuitenkin se kestävä selkäranka mille tahansa yhteisölle

huolta herättää se että akilleenkantapääksi osoittautuneita pankkeja ei edes eu tasolla haluta syystä tai toisesta kaikkien jäsenvaltioiden osalta tehokkaasti läpivalaista

huolta herättää myös se että meillä se julkisen sektorin toinen osapuoli eli kunnat on joutunut todella pahaan paikkaan eikä valtiolta löydy selvästikään riittävästi tahtoa kuntien talousahdinkoa helpottaa

kunnat voivat tietysti nostaa myöskin kiinteistöverojaan joka toimenpide nyt on tehty mahdolliseksi myös niiden osalta joissa verot ovat olleet jo katossa

niiden osalta on kuitenkin se ongelma että asuinkiinteistöjen osalta ne johtavat asumisen kallistumiseen myös pieniä tuloja saavien työttömien eläkeläisten ja muidenkin pienituloisten osalta

amerikkalainen villi kapitalismi kaatui ahneuteen

tässä on nyt se paikka että nyt pitää valtionyhtiöihin edes niihin ottaa kunnollinen ote

pidänkin oikeana ed

mannisen täällä jo esittämää kannanottoa siitä että nyt katsotaan kuka on syyllinen ja syyllisiä potentiaalisesti on kolme

joko pekkarisen aikoinaan laatimat ohjeet eivät olleet riittävän selkeät tai sitten lilius ei niistä piittaa tai sitten kolmantena vaihtoehtona häkämies ei ole pystynyt valvomaan tai halunnut valvoa fortumin toimintaa